arvoisa herra puhemies

venäjä on määrännyt että sen satoja kilometrejä leveältä rajavyöhykkeeltä ulkomaalaiset eivät saa ostaa maata

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan venäläiset ovat kuitenkin ostaneet suomesta maata ja kiinteistöjä runsaasti viime vuosina

suomessa lainsäädäntö ei aseta tälle esteitä

näillä maakaupoilla on monia kielteisiä vaikutuksia

esimerkiksi itä suomessa ulkomaalaisten kanssa tehdyt kaupat ovat nostaneet tonttien hintoja merkittävästi ja hinnat alkavat olla useiden paikallisten asukkaiden ulottumattomissa

kuulemme jatkuvasti huonoja uutisia työllisyystilanteeseen liittyen

periaatteellinen kysymys on se että kun venäläiset ostavat ja hallitsevat kiinteistöjä ja tontteja suomessa suomalaisilla tulisi vastavuoroisesti olla samat oikeudet venäjällä

työpaikat ovat vähentyneet myös valtio omisteisissa yhtiöissä

kunnioitettu puhemies

ajoittain valtionyhtiöt ovat jopa yksityisiä häikäilemättömämpiä työllistämispolitiikassaan

pyydän saada kannattaa

kysyn arvoisalta ministeriltä

um on tehty ehdotuksesta poikkeavaa ehdotus ei naisia isto on äänestettävä joka on mietinnön kannalla äänistä ajaa ja joka kannattaa edustaja elomaan esitystä

ikävää on se että valtionyhtiö palkkaa ulkomaista työvoimaa suomalaisten sijaan ja huonommin työehdoin

ja ytyä tuntematta ministeriölle tämä asia kuuluu on ministeri dixon hän ei ollut paikalla

onko perustuslakiimme kirjattu sanamuoto julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön hallitukselle tärkeä asia vai sivuutetaanko perustuslakimme tältä kohdin

ennusteissa myös arvioidaan että talouskasvu on lähes kokonaan kotimaisen kysynnän varassa

seuraava kysymys

tästä huolimatta hallitus aikoo nostaa arvonlisäveroa ja korottaa ansiotuloverotusta jättämällä tuloveron inflaatiotarkistuksen tekemättä mikä heikentää merkittä västi kansalaistemme ostovoimaa

hallitus on siis omalla harkitsemattomalla veropolitiikallaan heikentämässä kansalaisten ostovoimaa ja sysäämässä maatamme syvemmälle taantumaan

kuinka hallitus voi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa harjoittaa näin vastuutonta veropolitiikkaa ja miten se aikoo turvata kotimaisen kysynnän ja kansalaisten ostovoiman säilymisen

arvoisa puhemies

tämä näyttävästi mainoksissa esitetty lupaus ei vain valitettavasti ole toteutunut vaan maastamme on hävinnyt lähes saman verran työpaikkoja

erityisesti nuoriso elää näköalattomuuden ja toivottomuuden keskellä

nuorisotakuuseen asetetut toiveet ja tavoitteet eivät ole toteutuneet päinvastoin viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan nuorisotyöttömyys kasvaa

kysyn valtioneuvoston jäseniltä onko hallitus varautunut yhteiskuntarauhan järkkymiseen työttömyyslukujen kasvaessa toimeentulon vaikeutuessa ja näköalattomuuden lisääntyessä sillä työ ei ole pelkästään toimeentulokysymys vaan koskettaa myös ihmisarvoa

arvoisa herra puhemies

kotimaiseen kysyntään ja ostovoimaan vaikuttavat myös irtisanomiset joista olemme valitettavasti viime aikoina saaneet kuulla päivittäin

muutama päivä sitten tilastokeskus raportoi työttömyyden kääntyneen nousuun minkä lisäksi tiedetään että uudet avoimet työpaikat ovat vähentyneet ja lomautusten määrät kasvaneet

työttömyyttä pahempaa on vain sota

onkin oletettavaa että valtiovarainministeriön ennuste työttömien määrästä tulevana vuonna on selvästi liian pieni ja näin ollen on myös täysin selvää että budjetoidut työllisyysmäärärahat eivät tule riittämään

olisiko tämän suuruusluokan asia pitänyt käsitellä eduskunnassa määräenemmistöllä supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä ja onko hallitus tietoinen kuinka paljon lopulta suomen takausvastuut ovat

eun komissio julkaisi lokakuussa tiedonannon emun sosiaalisesta ulottuvuudesta

ensi syksynä tulee kuluneeksi neljännesvuosisata siitä kun minut vihittiin papiksi ja koko tämän ajan on kirkossa käyty keskustelua kirkkoherran vaalitavan muuttamisesta ja jonkinlaisia viilauksia siihen toki on saatukin

nykyinen komissio on sisällyttänyt tiedonantoonsa pitkän aikajänteen tavoitteena rajat ylittävän solidariteetin vahvistamisen eun budjetin kasvattamisen keskitettyjen tulonsiirtomekanismien luomisen ja kaiken kukkuraksi komissio esittää keskitettyä työttömyysvakuutusjärjestelmää

arvoisa herra puhemies

tähän neljännesvuosisataan mahtuu myös se että kappalaisten valinta siirrettiin kansanvaalista välilliseksi vaaliksi eli se tuli joko kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen toimesta toteutettavaksi

kysyn asianomaiselta ministeriltä

kysyn ministeriltä

miten hallitus on valmistautunut tulevan komission ohjelmaan vaikuttamisessa siihen että uusi komissio ei puutu jäsenmaiden toimivallassa oleviin asioihin joita edellä esitin

onko tarkoitus avata vain opetuslupa asia vai onko valmistelussa nostettu esiin myös teoriaopetuksen järjestämismahdollisuus kouluissa ja kansalaisopistoissa

arvoisa herra puhemies

erityisesti kappalaisen vaalimuutoksessa syyksi perusteluksi esitettiin se että äänestysprosentit ovat kovin alhaisia

kysymykseni koskee ammattikuljettajien eu direktiivin edellyttämää jatkokoulusta myös

hallitus kehuu vakuusratkaisua erinomaiseksi saavutukseksi

liittyykö vakuussopimukseen pääsyyn kirjaamaton herrasmiessopimus jonka perusteella suomi jatkossa tulee tinkimään joistakin tärkeistä eu neuvottelutavoitteistaan

todellisuudessa suhteellisuus saataisiin toteutumaan paremmin tasauspaikkajärjestelmällä

se on ollut myös yksi syy minkä vuoksi on haluttu kirkkoherran vaali siirtää välilliseksi vaaliksi mutta yhtä lailla syy on ollut siinä että on katsottu että kansanvaali ei mahdollista parhaalla mahdollisella tavalla sitä että valituksi tulisi hallinto ja johtamistaidoiltaan parhaat edellytykset omaava henkilö

asia hiertää erityisesti osa aikaisia kuljettajia jotka ovat liikennöinnin ja kuljetusten sujuvuuden kannalta erittäin tarpeellinen aikakapeikkoja täydentävä ammattiryhmä

tämä onkin pitkälti totta sillä kansanvaalissa on saattanut käydä

seurakunnan tuntemaan mukavaksi havaittu niin että seurakuntalaisten mukavaksi tuntema henkilö on tullut valituksi mutta hänen johtamis ja hallinnolliset taitonsa eivät ole olleetkaan riittäviä ja sitten vaativassa esimies ja johtamistehtävässä hänen viranhoitonsa on ollut muuta kuin kelvollista muuta kuin mainetta herättävää

kuitenkin tämä kirkolliskokouksen esitys on hyvä kompromissi siinä mielessä että lähdetään siitä että välitön vaali on ensisijainen vaali ja vasta toisena vaihtoehtona olisi välillinen vaali mikäli seurakunnan elimet sitä pyytävät

hyppäys välilliseen vaaliin olisi liian suuri jo sen vuoksi että jos ei tämä nyt ole aivan ikiaikainen seurakuntalaisten perinne ja oikeus valita itse pappinsa ja kirkkoherransa niin kuitenkin sillä on pitkä perinne

on toisaalta muistettava että tuomiokapituli asettaa hakijat ehdokassijoille joten heidän kyvykkyytensä siis edellytykset viranhoitoon on tullut tällä tavoin kontrolloiduksi siis heidät todetaan kykeneviksi ja taitaviksi hoitamaan kyseistä virkaa

arvoisa herra puhemies

vaalien demokraattisen toteutumisen näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää että yhtäältä toteutuu suhteellisuus ja toisaalta alueellisuus

tämähän on enemmän tai vähemmän kun eduskunta joko hyväksyy tai hylkää kirkkolain muutosesityksen jäänteitä valtionkirkon ajasta

vaalipiiriuudistuksilla voidaan kyllä tätä suhteellisuuden toteutumista parantaa

on kuitenkin virheellistä puhua että eläisimme valtionkirkon ajassa

perustuslaillemme on ominaista muuttumattomuus

mikäli siirrytään suurempiin vaalipiireihin se tulee merkitsemään sitä että alueellisuus heikkenee äänestäjien valinnanvara kapenee vain rikkailla varakkailla tai lahjoituksia saavilla on varaa kalliisiin kampanjointeihin ja on myös yksittäisen kansanedustajan näkökulmasta vaikeaa hoitaa suurta vaalipiiriä

arvoisa puhemies

kyseessä on pikemminkin esimerkkien sarja hajautetuista vastuista jolloin kukaan ei todellisuudessa vastaa mistään

elliot kiteytti sen erinomaisesti sanoen että jos kirkon ja valtion suhteet ovat hyvät silloin kirkossa on jotain vikaa jos kirkon ja valtion suhteet ovat huonot silloin valtiossa on jotain vikaa mutta tämä on sitten jo eri saarnan paikka

kyse on myös harkitsemattomasta organisaation alasajosta ja ulkoistamisesta jonka seurauksena menetettiin osaamispääomaa

tarkoitan tässä yhteydessä valtion tietokonekeskuksen alasajoa

sen seurauksena läpinäkyvyydeltään heikko ja demokratiavajeinen konsulttiarmeija on saanut hääräillä ja tehdä makkaraa mieleisekseen

monenlaisia hankkeita on tässä viime vuosina ollut vireillä mutta mitä tapahtuu todella se on täysin hämärän peitossa vihreän veran alla

kansainvälisessä vertailussa suomalaisten ei lääkinnällinen lääkkeiden käyttö ei ole korkealla tasolla mutta kuitenkin se koskettaa silti suurta joukkoa

arvoisa herra puhemies

suomenlahden eteläpuolella heimoveljemme ovat pääomaköyhässä maassaan rakentaneet nopeasti toimivan kompaktin paketin hyvin kustannustehokkaasti

tämä lakiesitys on hyvä esimerkki proaktiivisesta oikeansuuntaisesta lainvalmistelusta ja sen voimaan saattamisesta ennalta ehkäisevästi eikä sellaisesta jälkikäteisestä reagoinnista jolloin reagoidaan vasta sitten kun ongelma on jo kaatunut päälle

niin kuin tässä jo monessa puheenvuorossa on todettu on perin harvinaista että tällainen kirjasto on kaikelle kansalle avoin ja on muistettava että tämä kirjasto on myös valtakunnallinen yhteiskuntatieteellinen keskuskirjasto

tämä mahdollistui sen vuoksi että lähdettiin nollatilanteesta

suomessa valitettavasti itse kukin taho on hääräillyt omilla tonteillaan ilman kokonaiskoordinaatiota

itselleni tämä kirjasto tuli alun perin tutuksi tehdessäni omaa pro gradu työtäni

arvoisa herra puhemies

myös jatko opintojeni puitteissa olen käyttänyt tämän kirjaston palveluita ja yhä edelleen suuressa määrin

yhtä lailla herra puhemies kuntasektorin it järjestelmät ovat monimutkaisia ja keskenään huonosti yhteen pelaavia

perustuslaille on ominaista muuttumattomuus ja pitkä traditio on ollut että perustuslakia on muutettu hyvin harkiten ja verkkaisesti

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kollegat kansalaiset media

kirjastolaitos ja työnvälitystoiminta

tämä on myös osaltaan vaikuttamassa siihen ettei kuntauudistus voi realisoitua tavoilla joita monet toivoisivat ja odottaisivat lähiaikoinakin

enää ainakaan työnvälitystoiminnasta ei näin voida sanoa

kunnalliselle itsehallinnolle on ominaista että se on yhtäältä turvattu perustuslaissa ja toisaalta käytännössä päätöksenteko on lähellä

täällä on työministerikin paikalla

valitettavasti työvoimatoimistojen uudistus ei ole onnistunut odotetulla tavalla

julkishallinnon it hankkeet ovat olleet todellinen molokin kita ja sen vuoksi tämän lakiuudistuksen todellistumiselle toivotan mitä parhainta menestystä

ilman mitään ruusuisia idealistisia kuvauksia kuntademokratia on kansalaisyhteiskunnan toimintaa käytännössä

myös kirjastolaitoksen tulevaisuudesta on oltava huolissaan

kansalaisten äänestäjien valinnanvara kapenee ja myös ehdokaskunta muuttuu

nyt hallitus näillä ratkaisuillaan haluaa saattaa kuntakentän pitkäksi aikaa hämmennyksen ja sekasorron tilaan

suurissa vaalipiireissä on käytännössä mahdollista kampanjoida läpipääsyn edellytyksillä vain sellaisten ehdokkaiden joilla on riittävästi varoja siihen

perusteltua huolta on esitetty nyt kaavailtujen peruspalveluitten valtionosuusuudistuksen myötä

kuka tästä hyötyy

konsultit powerpoint tahtotilajargonkonsultit hykertelevät

mutta takaisin otsikkoon mennäkseni kyllä meidän pitää todellakin olla ylpeitä eduskunnan kirjastostamme joka on vielä palannut kotiinsa

he saavat pitää kokoontumisia ja kirjoittaa isoja laskuja ja kuntakenttä nöyrästi maksaa

lopputulos on jo selvillä

ilman laajaa kansalaiskeskustelua aitoa mielipiteiden ilmaisua aitoa kuulemista härkäpäisesti linja viedään loppuun lopputulos on selvä jo ennen valmisteluprosessia

kyllähän digitalisaatioprosessissa suomessa varsinkin julkinen sektori on matkan varrella tehnyt raskaita ja kalliita erehdyksiä

äänestin ei tarkoitus oli äänestää jaa

tämä on merkittävä osa hallitusohjelmassa sovittua digitalisaatioprosessia ja on äärimmäisen tärkeätä että kaikki toimenpiteet joilla valtion levällään olevia tietojärjestelmiä kootaan yhteen tapahtuisivat siten että ne kulkisivat kansalaisten ehdoilla ja että mahdollisimman monet pääsisivät nettipalveluiden piiriin

hallitus on tässäkin asiassa harrastanut ennaltamääräämisoppia

eilenhän edustaja pietari jääskeläinen

arvoisa herra puhemies

viime viikolla törmäsin tapaukseen että verottaja ei ollut hyväksynyt iäkkään metsänomistajan metsäkaupoista suorittamaa alvia kun se oli suoritettu perinteisellä tavalla

mikkelissä

ratkaisu oli puhui kehysratkaisuihin liittyvästä tiedottamisesta että hallituksen tiedotuslinja on neuvostoliitosta

budjettiesityksen yleisperusteluissa valotetaan valtion talous ja henkilöstöhallinnon uudistusta

yhtä lailla voidaan sanoa että hallituksen linja on skorobudismi eli skoro budet pian tulee

tärkeänä osa alueena on jo vuosia ollut kieku hanke